kun edustaja kalmari totesi että pitäisi katsoa mitä palveluja kunnat tuottavat jotta saadaan vähemmän kustannuksia sehän tarkoittaa sitä että vähennetään kuntien palveluja

hallitusohjelman mukaisesti liikenteen hinnoittelua selvitetään ja se työryhmä valmistelee työnsä on tehnyt sitä itse asiassa jo yli vuoden ajan ja työn pitäisi olla valmis joulukuussa

ei nyt ole tarkoituksenmukaista kertoa että hallitus ostaa vaikka kaupan ei ole jotain perusarvio on ihan sama tästä tilanteesta

suomi lähtee tähän kriisiin parhaimmasta asemasta mutta päätyy huonompaan sen takia että muilla mailla työtuntien määrä voi vielä kasvaa meillä ei koska meillä väestö ikääntyy nopeammin missä myönnän tähän yhteyteen vielä kaksi lisää kysymästä edustajille räsänen ja edustaja kuin missään muualla

itse asiassa tätäkin puolta selvitetään mutta hallitus ei halua lähteä siitä että luovutaan palveluista ja jätetään kunnat vaan muodostetaan vahvemmat turvallisemmat kunnat elinvoimaisemmat kunnat jotta ne kykenevät kantamaan palveluvastuunsa myös ikääntyvässä suomessa

arvoisa puhemies

viime keväänä työmarkkinajärjestöt tekivät päätöksiä ja ne olivat ihan hyviä konkreettisia päätöksiä työurien pidentämiseksi mutta kyllä meillä edelleenkin on paljon tarvetta pidentää työuria ihan yksinkertaisesti kahdesta syystä johtuen

työssä on lähdetty siitä että verorasitus ei kasvaisi vaan pohdittaisiin verotuksen kokonaisuudistusta siitä lähtökohdasta että koko liikenteen verotus tulee olemaan isojen mullistusten edessä liikenteen päästökaupan ja koko liikenteen muuttuvien käyttövoimien edessä

ne ovat pysyneet siellä ovat osittain jopa kohtuullistaneet ehtoja mitä täällä on vaadittu mikä on aivan oikein ja toivon mukaan tämmöistä järkiperäisyyttä löytyy

muistan yhden suuren valiokunnan käsittelyn jonka jälkeen kun tulin suuresta valiokunnasta minua ennen sieltä oli tullut joitakin edustajia pois ja minulta osattiin kysyä suoraan vastauksia suomen neuvottelutavoitteisiin

niin kuin nyt aika pitkäsanaisesti kerroin niin tämä tuotekehitys tällä alalla on ehkä se kaikkein tärkein asia arktisen meriteollisuuden tulevaisuudessa

arvoisat edustajat tässä meillä on selkeä erilainen käsitys suomen hyvästä ja suomen edusta erityisesti perussuomalaisen puolueen kanssa

meillä ei ole mitään listaa myynnistä mutta me olemme tähänkin mennessä myyneet jonkun verran valtion omaisuutta ja satsanneet sitä uuteen kasvuun kuten nyt vaikkapa yritysten rahoitusmahdollisuuksien vahvistamiseen

se sitten kuka omistaa sen laivanrakennustelakan on toinen juttu mutta tämä osaaminen on kaikkein tärkein

mutta meidän täytyy lainsäätäjinä olla hyvin varovaisia siinä ettemme tee hyvää tarkoittaessamme lisää tuhoa eli aja pankkeja pois kreikasta tai muualta etelä euroopasta

toki olisin voinut ministerinä ajatella niin että soitanpa helsingin sanomiin ja kysyn miten tämä homma hoidetaan mutta meillä hallituksessa on ollut semmoinen perusperiaate että selvitetään juurimultineen ja tehdään asiat kunnolla

ja kun me kaikki varmaan täällä olemme sitä mieltä että hyvinvointiyhteiskunta on mahdollista toteuttaa vain jos tehdään riittävästi työtä niin sen takia meidän pitää pystyä tekemään vähän enemmän elämän mittakaavassa työtä kuin tähän saakka

sieltä varmasti saa neuvoa siihen olisiko voitu tehdä hallittu velkajärjestely pankkien suhteen silloin kun euroopassa paloi

me suomalaiset tai muiden maiden kansalaiset emme ole joutuneet koskaan tekemisiin näin vakavan ja näin vaikean kriisin kanssa

haluan kiittää tässä vaiheessa kun tämä nyt on viimeisiä istuntoja tällä vaalikaudella suurta valiokuntaa siitä että suomessa on käyty poikkeuksellisen hyvin harvinaisen tavan mukaan hyvää keskustelua

eli kun on olemassa sellaisia omistuksia jotka eivät ole enää strategisesti merkittäviä kansakunnan kannalta niin miksi emme investoisi vaikkapa tutkimukseen tai yritysten kasvumahdollisuuksiin jotta sieltä tulee niitä uusia kruununjalokiviä

on valitettavaa tietysti se että keskeneräiset asiat yhdet pienet osaset ovat vuotaneet lehtiin ja keskustelua käydään torson ikään kuin yhden muutaman kohdan pohjalta ja sekoitetaan se kaikki mitä itse tässä uudistustyössä pitäisi ottaa huomioon

minä en ole tavannut yhtään rahoitusmarkkina asiantuntijaa tai talouden asiantuntijaa joka olisi teidän kanssanne samaa mieltä en yhtään että siinä vaiheessa kun rahoitusmarkkinat olivat kaatumassa eurooppalaiset valtiot olivat kaatumassa olisi voitu tehdä joku hallittu velkajärjestely

eli nyt tarvitaan kyllä vastuun kantamista muiltakin kuulin kun

osa päätöksistä jotka vaikuttavat työuraan on ihan puhtaasti lainsäädäntökysymyksiä mutta osa on taas semmoisia asioita joissa meillä perinteisesti työmarkkinaosapuolet ovat osallistuneet erityisesti nyt sosiaalivakuutuksista päättämiseen

ja tätä on tehty

jos haluaa selättää valtavan kansainvälisen globaalin finanssikriisin ja talouskriisin pitää pystyä kantamaan vastuuta pitää pystyä hallitsemaan vaikeita asioita pitää pystyä vahvaan poliittiseen johtajuuteen

esimerkiksi siemenvaiheen rahasto ja kasvuvaiheen rahasto ovat hyviä esimerkkejä mihin on käytetty valtion omistuksesta luopumisesta saatavia määrärahoja

l debatti on käyny

vastauspuheenvuoroja on

meidän päämäärämme on puhtaasti pragmaattinen eli vahvistamme sitä alustaa jolla tulevaisuuden palvelut rakennetaan

me emme ole valmiita siihen että koko polttoaineverotuskysymys nostetaan ikään kuin vaihtoehdoksi siihen että vain polttoaineveroja nostamalla ratkaistaan koko suomalaisen liikenteen verotuksen ongelmat

minusta on ihan fiksua katsoa mitä muuta kuin solidium meillä voisi olla

luulenpa että tämä suomalainen kulttuuri on hyvä myös jatkossa että käydään kaikki mahdolliset asiat läpi niin että jokainen pystyy sitten pureutumaan näihin asioihin kun päätöksenteon hetki tulee

sen takia me tarvitsemme tätä hyvää yhteistyötä sekä hallituksen että työmarkkinajärjestöjen kesken jotta saamme riittävän vaikuttavia konkreettisia toimia työurien pidentämiseksi

mitä tulee sitten tähän ranskasaksa kuvioon he kannattavat tätä tällä hetkellä hyvä niin

voihan olla minä en osaa nyt sanoa tässä että on vaikkapa vähän tarpeetonta kiinteistöomaisuutta joka kannattaisi ehkä myydä ja katsoa voisiko sille saada paremman tuoton jossakin

otetaan edellyttää paatti tiedostaminen täytyy ryhtyä purkamaan että normaalia puhevuoro listaa lyhyehkö jopa arvoisa puhemies

minä tänä aamuna totesin sen mitä olen aikaisemminkin useassa yhteydessä todennut että siinä tilanteessa jossa kunnanvaltuusto päättää että me emme tuota kuntalaisille niitä palveluja mitä tämä sali on kuntalaisille sallinut niin silloin valtiovalta puuttuu

arvoisa puhemies

minä haluan kiittää perussuomalaista puoluetta siitä että te olette tukeneet kansainvälisen valuuttarahaston lainanantokapasiteetin vahvistamista

sen takia me olemme lähteneet siitä että tehdään laaja alainen kattava selonteko mitä tarvitsee tehdä jotta tulevinakin vuosina suomalainen liikenteen veropohja on kantava ja kestävä ja mielellään vielä oikeudenmukainen

ja toivotan mielelläni muun muassa siten toistan vielä uudestaan sen että se mitä saksa ja ranska omien pankkiensa kanssa olivat sopineet oli tismalleen sama kuin se mitä suomi on sopinut omien pankkiensa kanssa tai suomalaiset pankit ovat siis liittyneet tähän eurooppalaiseen pankkialajärjestön yhteiseen lausumaan

puhemies

on aivan selvää että tämä kreikan taloushuijaus osoittaa että me tarvitsemme parempaa finanssimarkkinoiden säätelyä parempaa valvontaa ja luottamuksen palauttamista

se tulee pelkästään satsaamalla korvien väliin satsaamalla kilpailukykyiseen yritystoimintaan tarjoamalla mahdollisuuksia tietyssä kehityskaaren vaiheessa oleville yrityksille kasvaa ja päästä markkinoille

tietysti on ilo havaita se että keskustellaan asioista mutta minä toivon että maltetaan odottaa sen verran aikaa että joulukuussa kun asiat ovat kunnolla pöydällä taitetaan sitten sitä peistä ja väännetään

ne alenevat niin valtiolla kuin kunnissakin ja nyt meidän pitää kaikki efortti käyttää siihen että saamme todella verotulot jälleen kasvuun koska se on vain ja ainoastaan se jonka varassa voimme elää

kansainvälisen valuuttarahaston roolia ja lainanantokapasiteettia on vahvistettu perussuomalaisten tuella siksi että voisimme lainoittaa pulassa olevia maita jottei koko talous romahtaisi

arvoisa puhemies

vielä lyhyesti varuskuntarakenteesta

täällä sanottiin että hylätään alueellinen puolustus kun maakunnista lakkautetaan puolustusvoimien yksikköjä varuskuntia

kyllä minä olen valmis edustaja soini tekemään teillekin niitä listauksia millä tavalla tätä rakenneuudistusta eteenpäin viedään jos apua tarvitaan

täällä ovat ed

kansainvälisen valuuttarahaston varoja käytetään myös suomen siihen sijoittamia varoja käytetään nimenomaan kriisimaiden lainoittamiseen tiukan ehdollisesti jottei koko euroalue jottei koko maailmantalous romahtaisi

näin ollen tähän kasvuun työllisyyteen pitää nyt panostaa jotta kunnat saavat ne verotulot joita ne palvelujen tuottamiseen tarvitsevat

otetaan muutama konkreettinen esimerkki jatkoksi pääministeriä varten

meillä on tehty varuskuntauudistuksia kautta vuosikymmenten muistaakseni edustaja kääriäinenkin osallistui yhden valmisteluun ja toteutukseen ja niillä on ollut aina vankka perusteensa

eli oli osinkoveroratkaisut rakenteellinen ratkaisu

aina jotakin lähtee mutta aina jotakin pitää tuoda tilalle

vähintäänkin kaksi näkökulmaa

ratkaisuehdotus

nythän me menetämme tämän rakennemuutoksen seurauksena paljon pysyviä yksityisen sektorin työpaikkoja koska kaikkia niitä tuotteita ja palveluita joita aiemmin on myyty ei enää maailmalla osteta

tuloverotuksella voidaan siihen vaikuttaa

näiden mainittujen ryhmien hyväksi olemme valmiita porrastamaan työnantajan eläkemaksuja niin että näiden ikäluokkien eläkemaksuja laskettaisiin ja tämä kompensoitaisiin korottamalla paremman työllisyysasteen ikäluokkien maksuja

mutta me pyrimme hoitamaan tätä asiaa paremmin kuin ehkä aikaisemmin niin että annamme niille alueille kannustusta ja tukea konkreettista tukea niin että alueet löytävät uusia menestymisen mahdollisuuksia ihmiset uusia työpaikkoja

toinen on sitten erityinen satsaus nuoriin ja tämä yhteiskuntatakuu on yksi esimerkki siitä jolla pyritään estämään nuorten pysyvää syrjäytymistä tai pysyvää poisjääntiä työelämästä

konkreettinen rakenteellinen esitys

tästä huolimatta sekä hallitus että koko oppositio on ollut valmis tukemaan kansainvälisen valuuttarahaston roolin vahvistamista koska se on uskottava toimija ja koska sitä tarvitaan

kallista hyvästä perspektiiviä antavasta puheenvuorosta sen suhteen kannattaako aina katsoa kaikkea hyvin ahtaasti tulonjakonäkökulmasta

mutta päivänselvää on se että kun meillä on useita tuhansia pienempiä ikäluokkia tulevina vuosina niin meidän ei tarvitse kouluttaa niin montaa ihmistä

arvoisa puhemies

emmekö me voisi etsiä malleja jotka luovat uutta etsiä sellaisia verotuksen malleja jotka luovat uutta eikä lähteä kateuden joissa on se miten lama silmälasit päässä etenemään

jotta säästämme seinistä ja voimme varustaa meidän puolustusvoimamme riittävän hyvin meidän pitää tehdä tämä rakenneuudistus koska maanpuolustus on tässä uudistuksessa se kaikkein tärkein

näistä vakuuksista

siis perussuomalainen puolue on valmis käyttämään suomalaisten veronmaksajien rahoja taatakseen talouden vakauden oli sitten kyseessä kriisimaana aasialainen maa väli amerikan maa afrikan maa mutta te vastustatte eurooppalaisten roolia euroopan omien kriisien ratkaisussa

sen minä haluaisin tietää

östman se ei ollut

arvoisa puhemies